kuuntelin ed

tiusasen puheenvuoroa tuolla omassa työhuoneessani kun hän esitteli tätä lakiesitystä ja missään nimessä en kannata tuota koska me tiedämme että turvetuotannosta poistuu huomattavasti enemmän alueita kuin saadaan uusia

tätä kyseistä paikkaa pidetään auki tilapäisellä työvoimalla

tämä lupajärjestelmä on tällä hetkellä jo tarpeeksi hankala ja tätä kautta myös vaikeutettaisiin näitten uusien alueitten käyttöönottoa

suuren nuorisotyöttömyyden vallitessa on kummallista että organisaatiolta joka tarjoaa erinomaisella hyötysuhteella työ ja harjoittelupaikkoja nuorille ollaan leikkaamassa resursseja

turve siitä ollaan monta mieltä sen uusiutuvuudesta ja siitä on täälläkin keskusteltu mutta se on ainakin tällä hetkellä tärkeä

tämän syksyn näytelmä ei lupaa hyvää sillä uusia kansallispuistoja niin kuin arvon edustajat tietävät ollaan perustamassa ja olemassa olevien palveluja ollaan leikkaamassa

en käy näitä perusteita läpi mutta toivon henkilökohtaisesti että tosiaan ei vaikeutettaisi kaiken kaikkiaan tämän raaka aineen saantia

arvoisa puhemies

metsäntutkimuslaitoksesta vielä joku sana

siinäkin on vuosia vuosia käynyt niin että jo valiokuntamme on ottanut kantaa näiden metlan määrärahojen lisäämiseen ja niitä on sitten lisätty ja sama toistuu tällä kerralla

se olisi tarkoittanut uusia irtisanomisia

eri yhteyksissä hallituksen puolelta julistetaan elinkeinoelämän toimintaedellytyksistä kannetaan niistä huolta ja palvelujen tasavertaisesta saatavuudesta

täällä on myös todettu moneen kertaan että tämä tuottavuusohjelma tässä muodossa on epäonnistunut ja se todella pitäisi pysäyttää

tuottavuusohjelman vaatimukset ovat kuitenkin ennallaan ja eri juhlapuheissa on kyllä sitä teroitettu ja vakuutettu että metsä ja siihen liittyvä osaaminen tutkimus innovaatiot ja niin edelleen

nyt taas näemme sen karulla tavalla kuinka puheet ovat ristiriidassa tekojen kanssa

satoja vuoroja lakkautetaan kokonaan ja maksumiehiksi jäävät kunnat

tilanne on metlassa johtanut siihen että uuden osaamisen rekrytointi on jäissä

toivottavasti se vielä korjataan

puutun vielä tähän korotettuun taksipalautukseen joka valiokuntakäsittelyssä toteutettiin ja näillä näkymin tämän lain eduskunta yksimielisesti hyväksyy

tämä on johtanut siihen että näitä linja autovuoroja on erittäin voimakkaasti vähennetty ja myös ensi kesäkuussa näitä leikkauksia tulee

esimerkiksi pohjois karjalassa itä suomessa se tietää kymmenien vuorojen lakkaamista ja tätä kautta kuntien kustannukset liittyen muun muassa koulukuljetuksiin ovat voimakkaasti kasvaneet

tämä hallitushan lupasi tämän vaalikauden alussa kyytitakuun mutta se ei tule toteutumaan tietenkään tällä vaalikaudella en tiedä jatkosta

joka tapauksessa näihin isompiin tilatakseihin turvaudutaan entistä enemmän ja tämmöistä luovuutta pitää olla ja sitä myös kunnissa on kehitelty erilaista kutsuliikennettä ja keinoja joilla sitten kohtuullisin kustannuksin ihmiset jotka ovat autottomia pystyisivät liikkumaan näihin kuntakeskuksiin

erityisen vaikeaa tämä on niitten opiskelijoitten kohdalla jo tällä hetkellä jotka käyvät lukiota tai ammatillista koulua koska heille tämä tuki joka valtion puolelta tulee koulumatkoihin on

tämän muutoksen ohella täytyy muistaa että maaseudun alueellisia erityispiirteitä tällä hetkellä ensinnäkin on että kotieläintalous keskittyy ja matkailupalveluja tarjotaan entistä enemmän myös ympärivuotinen vapaa ajanasuminen lisääntyy

asiantuntijakuulemisessa selvisi että alueellisten ympäristökeskusten arvion mukaan kokonaistarve haja asutusalueitten vesihuollon kuntoonsaattamisessa on tosiaan lähivuosina erittäin suuri sanoisinpa toivottoman suuri mutta toki mahdollisimman lyhyellä aikataululla ja etupainotteisesti näihin investointeihin tulisi rahaa kohdentaa sillä tavalla että vältyttäisiin näiltä turhilta kiinteistökohtaisilta ratkaisuilta ennen kuin talousjätevesiasetus tulee voimaan

toki tässä talossa on myös paljon tahtoa ilmaistu siitä että siinäkin pitää kohtuullistaa ja tapauskohtaisesti pystyä antamaan lisäaikaa

arvoisa puhemies

olen yksi tämän lakiesityksen allekirjoittajista ja jos rikoksia pitäisi laittaa tiettyyn järjestykseen niin omassa luokittelussani nämä seksuaalirikokset ovat siellä kaikkein vastenmielisimpien rikosten joukossa

vesihuollon suunnittelupuolelta on myös korostettu sitä että näitä suuria vesihuoltotöitä tulisi saada liikkeelle

sellainen rikos vaurioittaa lasta niin että hän ei useinkaan varmasti koskaan toivu ja niin kuin tuossa laki aloitteen ensimmäinen allekirjoittaja totesi tälle lapselle jää pysyviä vaurioita

arvoisa puhemies

metsäntutkimuslaitoksella on entistä tärkeämpi rooli metsäteollisuuden rakennemuutoksen vaikutuksien lieventämisessä sekä uusien metsiin ja puuhun perustuvien tuotteiden liiketoimintamahdollisuuksien ja palvelujen synnyttämisessä

siksi ed

tallqvistin lakiehdotus tämän syyteoikeuden vanhenemissäännön muuttamisesta lasten seksuaalirikosten kohdalla on todella tervetullut ja toivon että tämä lakiesitys etenee täällä eduskunnassa

arvoisa puhemies

metlan budjettirahoituksen väheneminen on pysäyttänyt uudistukset ja hyvässä toimintavireessä olevan joensuun yksikön kehityksen

on totta että seksuaalisen hyväksikäytön uhriksi joutuminen on ihmisille niin rankka kokemus että monesti siitä pystytään puhumaan jos yleensäkään niin vasta vuosien päästä tai vuosikymmenten jälkeen

nykyinen henkilökunta ei riitä vastaamaan asiakaskysynnän tarpeisiin eikä lupaavia uusia laajakantoisia ulkopuolisen rahoituksen hankkeita voida tavoitella liian pienen perustyövoiman vuoksi

tämän vuoksi on oikein että tällainen rikos ei vanhene ja syylliset voidaan sitten saattaa vastuuseen teoistaan vieläpä vaikka vuosikymmenten kuluttua

määräraha antaisi metlalle väljyyden sopeutua tähän tuottavuusohjelmaan ja mahdollistaa joensuun henkilökehityksen tukemisen hallituksen aiemman päätöksen mukaisesti

arvoisa puhemies

aivan aluksi sen verran tuohon edeltävään keskusteluun mitä alueellistamiseen liittyy että toki on myös todettava että kun aikanaan paikallis ja aluetasolta julkisia työpaikkoja siirtyi pääkaupunkiseudulle niin silloin ei kyselty ei annettu vaihtoehtoja että siirrytkö niihin työpaikkoihin

se pysäytetään tässä vaiheessa mutta suurempi lisämääräraha olisi todella tarpeen

arvoisa puhemies

en käy toistamaan niitä asioita mitä kahdessa edellisessä puheenvuorossa oli mutta lainaan sanatarkasti tämän lakiesityksen perusteluja sen viimeisestä kappaleesta jossa todetaan ensinnäkin tämän veron kohoaminen nämä eurosummat

tällä hetkellä näihin alueellistamispäätöksiin liittyen mitä on tehty on todettava niin kuin täällä todettiin että työntekijöitten asema on siinä mielessä turvattu että heille järjestyy muu työpaikka jos eivät siirry alueille

toki on muistettava myös se että mitä tulee asumiskustannuksiin työntekijöihin ja niin edelleen

tämän järjestön seurat tekevät lasten ja nuorten parissa käytännön kalastukseen ohjaamista hyvin merkittävää työtä kalastusharrastuksen kehittämistä ja jos ajatellaan pitempää aikaväliä niin tämä on ainut ratkaisu joka ylläpitää ja lisää kalastusharrastuksen suosiota

niin tällaisia etuja löytyy sitten kyllä tuolta pääkaupunkiseudun ulkopuolelta eli esimerkiksi asumiskustannukset ovat huomattavasti pienemmät

matkailuautojen käyttö keskittyy lämpimiin vuodenaikoihin ja ilmoittamalla ajoneuvorekisterikeskukseen auton väliaikaisesta poistamisesta liikennekäytöstä omistaja voi vaikuttaa perusveron vuotuiseen määrään

vielä puutun tähän työnantajien kansaneläkevakuutusmaksuun

eduskunnassa ollaan huolissaan kalastuksenhoitomaksujen kertymästä ja toisaalta kun näitä neuvontamäärärahoja jaetaan tätä jakosuhdetta tulisi tarkistaa

tietysti siltä osin olen tästä päätöksestä huolissani millä tavalla tämä valtion tulonmenetys sitten korvataan millä tavalla se aiotaan kompensoida

paasio toi myös esille ensinnäkin tällainen jatkuva menettely että käyttökertojen mukaan joko otetaan pois liikenteestä ja taas sitten uudelleen käyttöön ei ole millään tavalla mielekästä

sosiaaliturvamaksuista työnantajan sosiaaliturvamaksuista joten sillä rahalla ei kyllä palvelutuotantoa turvata mutta se on tietysti rikka rokassa kuntapuolella

se todella aiheuttaa myös paitsi nämä maksut kun se matkailuauto otetaan liikenteestä pois ja takaisin uudelleen käyttöön ne maksut tulevat mutta toki myös se on hyvin paljon vaivaa ja aikaa vievää että käydään tämä toimenpide suorittamassa

mutta tässä millä tavalla ja keneltä se otetaan sitten jatkossa kun lopullinen päätös tehdään on kuitenkin merkittävästä rahasummasta kyse

eli tältä osin sosialidemokraattien esitys on perusteltu että tässä olisi siirtymäaika ja tällaista kohtuutonta korotusta ei tässä vaiheessa tehtäisi

nyt tietysti toivoisin jos ja kun näitä peruskorjaushankkeita ei saada liikkeelle asunto osakeyhtiöissä riittävästi että tätä aikarajaa voitaisiin sitten tarkistaa

aivan aluksi tuosta turpeesta

kyllä meidän pitäisi olla realistisia ja kaikki tuki edelleen turpeelle koska on kuitenkin kotimaisesta polttoaineesta kyse ja sitten ajan myötä varmaan sen tarve vähenee

pyysin puheenvuoron tavallaan kun ed

kuoppa on tehnyt erittäin hyvän aloitteen

lahtela viittasi nainen löi pienin biokaasulaitoksia oli pieniin biokaasulaitoksiin ja niitten mahdollistamiseen eli lainsäädäntöteitse ja tuen kautta

nythän tosiasia on että tilakoot kasvavat ja viime vuosinakin on tehty paljon isoja investointeja lihakarja ja jo olla totta

me jokainen tiedämme ja tuossa edellisessä puheenvuorossa myös viitattiin siihen että hoidettavan kannalta toki on paljon inhimillisempää että hän voi olla läheisen luona ja voi olla kotonaan

maitotiloilla lihakarjasta maitotiloilla ja nyt sitten muun muassa pellon tarve kasvaa ja sitä peltoa ei sitten realistisesti saa niin paljon ei ainakaan järkevään hintaan siitä keskustellaan tässä hetken kuluttua myöhemmin toisen lakiesityksen kautta niin ajatellaan lantaongelmaa

yhteiskunta säästää tässä erittäin paljon joten siinäkin mielessä tämä verokorvaus tästä omaishoidosta olisi paikallaan

nythän henkilöt joilla on kaikista pienimmät tulot eivät ole päässeet osallisiksi näistä paljon mainostetuista veronalennuksista jotka muka on painotettu pienituloisille

arvoisa puhemies

työllisyysperusteisiin investointiavustuksiin ja työllisyysohjelmiin kohdennetut määrärahat ovat tästä vuodesta ja viime vuodesta pudonneet todella jyrkästi

tosiasiassahan sen ostovoiman ratkaisevat ne käteenjäävät eurot ja kun on pienimmät tulot nämä veronkorotukset on sitten voinut laskea muutamissa euroissa

arvoisa puhemies

näillä rahoilla niin kuin kaikki edustajat tietävät on pystytty parantamaan yritysten toimintaympäristöjä hyvinkin merkittävästi eli investointeja tekemään tässä toimintaympäristössä ja sitä kautta on luotu todella paljon pysyviä työpaikkoja oli täällä valtio varain miniista niin

senkään hyväksikäyttö tai tavallaan veroedun saaminen ei onnistu pienempituloiselta ja kaiken kaikkiaan kun pienempituloiset jokaisen euron sitten käyttävät kulutukseen niin toki olisi todella hyvä että voitaisiin korottaa reilusti tätä perusvähennystä

nythän elinkeinoelämän kannalta nämä maakuntakentät ja toimiva lentoliikenne ovat erittäin tärkeitä

todettakoon vielä että nämä rakennemuutosalueet ovat lisääntyneet ennen kaikkea metsäteollisuuden supistuksen vuoksi mutta todella myös muillakin toimialoilla on vaikeuksia

täällä on aiemmin kiinnitetty huomiota myös junaliikenteeseen ja näiden vuorojen tarjontaan ja ne ovat varsin puutteellisia

aivan lopuksi arvoisa puhemies muistutan siitä että tämä vähennys toivottavasti sitten hoidetaan tämä korotus kompensoidaan myös kunnille

jos ajatellaan kuormaa reessä niin siellä on riittävästi kiviä jo ennen tätä lakiesitystä ja todella aidosti voimme olla huolissamme

ihmetyttää kun täällä valtiovarainvaliokunnan mietinnössä edelleenkin syksyllä ministerit puhuivat seurataan tilannetta vaaditaan nyt että määrärahojen riittävyyttä tulee seurata

eli siitä pitää myös pitää huoli

jos sitten tämä syöttöliikenne ja toki niin kuin viittasin elinkeinoelämään ei toimi niin sillä on sitten heijastukset myös kansallisen lentoyhtiön muualle suuntautuvaan liikenteeseen

niinä vuosina joista te puhuitte tuossa sosialidemokraatit olivat oppositiossa eli hallituksella oli kaikki valta

alueellisen ja paikallisen liikenteen ostoihin käytetään jälleen rahaa vähemmän kuin kuluvalle vuodelle

arvoisa puhemies

uskon että kaikki tässä talossa ovat huolissaan elinkeinoelämän ja yritysten toimintaedellytyksistä

jo tänä vuonna jouduttiin tekemään hyvinkin kipeitä ratkaisuja paljon liikennevuoroja vähentämään ja näkyvissä on vain palvelutason laskeminen

tässä tilanteessa myös jatkuvasti viestiä tulee tästä rahoituksesta ja tästä volyymista ja näistä lainaehdoista yrityksille

toisaalta tämä tietää sitä että entistä enemmän kustannuksia menee kuntien syliin ja vaikka kunnissa käytetään omaa luovuutta miettien näitä bussien kokoja ja niin edelleen

rossi tuossa totesi että tavalla tai toisella tämä kansaneläkevakuutusmaksu joka työnantajilta poistuu se elinkeinoelämältä yrityksiltä peritään takaisin

minä vaan kysyn mikä hyöty siitä sitten on jos toisella kädellä annetaan ja toisella kädellä tämä sama summa otetaan pois

mietinnössä todetaan että yhteiskunnan kustantamiin kuljetuksiin tulee saada joustavuutta ja mahdollisuuksia kuljetusten yhdistämiseen

ensi vuoden talousarvioesityksen täydennysesityksessä kuntatalouden osalta todetaan että tuleva vuosi on erittäin vaikea

monissa puheenvuoroissa on todettu niin kuin tässä esityksessäkin tämä kansaneläkevakuutusmaksun poisto ja toki on myönnettävä että jotain merkitystä sillä on

nyt sosialidemokraattien puolesta on erityisesti tähdennetty ajatellen metsäteollisuutta energiaintensiivistä teollisuutta että mahdollisimman nopeasti sinne tulisi viestittää että niitä teollisuudenhaaroja ei ainakaan laiteta maksumiehiksi

edelleen on todettava se että tänäkin iltana muun muassa ed

turkistuotannolla on merkittävä maaseutua työllistävä vaikutus ja se tuo työtä ja hyvinvointia merkittävien vientitulojen myötä erittäin monelle henkilölle

en sanatarkasti muista hänen toteamuksiaan mutta kuitenkin hän piti kuntien toimenpiteitä talouden oikaisemiseksi riittämättöminä

niin kuin edellinen puhuja totesi turkiseläinten kasvattajat ovat yhteiskunnassamme yksi niitä harvoja ryhmiä joilla ei ole oikeutta kunnallisiin lomittajiin joko loman tai sairauden vuoksi siitä huolimatta että tämä ammattiryhmä on kiinni työssään vuoden jokaisena päivänä

ei tämä mitään uutta aiemminkin on erityisesti tuolta oikealta ja juuri oikealta todettu se että kuntiin rahaa on lapioitu riittävästi ja kunnat eivät tee mitään

kuntia myös on patistettu investoimaan ja tosiaan nämä julkiset investoinnit lisäisivät työpaikkoja

eli voi sanoa

myös allekirjoittanut on useissa yhteyksissä asiaa teroittanut ja myös ollut eri aloitteitten allekirjoittaja

sosialidemokraatteina olemme toistaneet toistamistaan sitä että tämä veronkevennyselvytys ei ole oikea tapa vaan tosiaan merkittävä osa näistä rahoista olisi tullut kohdistaa kuntien valtionosuuksiin ja sitä kautta kunnat tietenkin paitsi että ne välttyisivät ainakin osin palvelujen leikkaamiselta veronkiristyksiltä ne pystyisivät myös enemmän investoimaan

niin kuin me jokainen tiedämme tämä ammattiryhmä on ollut luontoterroristien kohteena eli tämä on tehnyt myös heille omaa painetta tätä työtä kohtaan

nämä tihutyöt ovat tuhonneet vuosiksi vielä kyseisen osan ammattiryhmän työntekijöitten työn tuloksista

tavoitteena on ennen kaikkea jäljitettävyys mutta myös se on erinomainen tapa profiloitua laadun tuottajana eikä pelkästään lopputuotteen vaan myöskin sitten tuotannon laadun suhteen

kunnilla on kattamisvelvoite ei alijäämää voi tehdä vuodesta toiseen ja tämäkin asettaa kunnille omat rajoitteet

eettinen ekologinen ja vastuullinen kotieläintuotanto on entistä tärkeämpää nykyaikana ja turkistuottajat sen myös takaavat

uskon että ainakin omassa mielessään tämänkin talon kaikki edustajat myöntävät sen että suurimmassa osassa kuntia varmasti leijonanosassa on tehty lähes kaikki voitava